on ihan hyvä että nyt on uudenlaisia pankkistressitestejä ja muita vastaavia mutta minusta se on aivan samantekevää minkälaisia laatumittareita tai paljousmittareita rakennetaan jos niihin perään ei liity niin sanottua kuinka se temppu tehdään jos mennään tämän rajan ylitse

täällä menisi kuulemma moni asia sekaisin tässä talossa jos me joutuisimme äänestämään ja mahdollisesti jättämään pöydälle ja pyytämään yhden tärkeän valiokunnan lausunnon mutta todennäköisesti kollegat ymmärsitte mitä tässä tarkoitin

näihin eivät vastuunalaiset ihmiset pysty virallisissa kokouksissa vastaamaan onko esimerkiksi jonkun saksan ylityksistä edes puhuttu ministerineuvoston kokouksissa tai vastaavissa huippukokouksissa missä tahansa he ovat toisiansa tavanneet

on ihan selvä että voitaisiin tarkistella tätä koko venäjän tilannetta koko mennyttä historiaa vaikka tuhannen vuoden ajalta paljon pitemmällekin

yksinkertainen tapa tässä selonteossa olisi ollut tehdä niin että olisi otettu sopivia kohteita puolustusministeriön kirjasta jonka nimi on haasteiden venäjä

tämä puitesopimus on ihan hyvä jos se saadaan toimimaan

se on viime syksynä ilmestynyt ja siinä hyvin kattavasti kerrotaan menneistä ja myöskin siitä ajasta missä elämme mutta tähänhän ei muutenkaan tämä selonteko oikein pysty

mutta onko tämä vaan yksi uusi keino sanoa että kun tämä tehdään kaikki on hyvin ja lopulliset aikataulut kuitenkin puuttuvat

se on se mitä minä toivoisin kaikista eniten että kaikki me suomalaiset jotka eri puolilla eurooppaa nyt ravaamme ottaisimme laajasti puheeksi

muistan varsin hyvin sen viikonvaihteen kun suuri valiokunta joutui käsittelemään tätä

se oli ainoa kerta minun kansanedustajaurallani kun kännykän välityksellä olimme yhteisessä kokouksessa koko suuren valiokunnan niin sanottu työjaosto jossa on siis puheenjohtaja molemmat varapuheenjohtajat ja sitten kaksi valiokuntaneuvosta

puheenjohtaja oli silloin hyvin tiiviisti yhteistyössä pääministeriin joka oli brysselissä

me tiesimme kaikki nämä asiat ja puhuimme niistä monipuolisesti mutta kiire oli niin tulenpalava että ei ollut oikeastaan mahdollisuutta suurta valiokuntaa edes kutsua yhteiseen ylimääräiseen kokoukseen

tuomiojan kanssa mietimme tätäkin asiaa mutta päädyimme kuitenkin siihen että se ei tässä asiassa yhtään ole eduksi tälle kokonaisuudelle

vaikea iso asia

tästä pitää paljon puhua arvon puhemies ja oikeastaan haluaisin loppuun vaan sanoa sen että suomi on mukana eussa kukaan ei ole täällä nytkään sanomassa että meidän pitää siitä lähteä pois ja se edellyttää silloin että me joudumme kaikkia eun asioita käsittelemään olivat ne sitten kuinka ikäviä tahansa ja omassa suhteessamme meidän on niistä myös kannettava vastuu

muutama kommentti haja asutusalueiden talousveden käsittelyyn koska siitä on täällä aikaisemminkin puhuttu

näin olen kuullut asiantuntijoilta ja tältä pohjalta tein kirjallisen kysymyksenkin ja osan siitä haluan kertoa teille täällä koska näitä varmaan ei liian paljon käsitellä mutta ei tähän kauan aikaa mene

tai jos kesämökillä joka on siis aika iso bisnes ja vapaa ajanviettotapa suomessa on kuivakäymälä voidaan virtsa kerätä helposti eri astiaan ja käyttää kasvuston lannoitteena

tältä pohjalta ministeriön vastaus minusta oli kyllä aika tyly koska ministeri ilmoitti aivan selvästi että entisellä pohjalla edetään ja mitään erityisen selkeätä järjenkäyttöä tässä ei näköjään nähdä

minusta tämä on sillä lailla huolestuttavaa että meillä on aika paljon huvila ja kesämökkiasutusta jossa näitä pehmeitä vanhanaikaisia hyviä keinoja voitaisiin käyttää ja joustaa tarpeen mukaan

me emme sille mitään mahda

se henki pitää puhaltaa jonkun meidän ehkä näistä kolmesta vaikutusvaltaisimmasta henkilöstämme ja toivottavasti tämä pyyntöni jossain kuullaan ja seuraukset sitten aikanaan näemme

arvoisa puhemies

euroopan neuvoston ministerikomiteahan on sanonut että he ovat vakuuttuneita siitä että korruptio on merkittävä uhka oikeusvaltiolle demokratialle ihmisoikeuksille tasa arvolle ja yhteiskunnalliselle oikeudenmukaisuudelle että se jarruttaa taloudellista kehitystä vaarantaa demokraattisten instituutioiden vakauden ja heikentää yhteiskunnan moraalista perustaa

varmasti aivan oikein sanottu ja minä luulen että joka ikinen tässä salissa on tästä asiasta samaa mieltä ja ministerikomitean mielipiteeseen yhtyy tai tähän toteamukseen

otan tämän asian sen takia esille että laillinen lahjoitus ja vaalityön tukeminen on aivan toinen asia

nyt suomessa keskustelussa nämäkin kaksi perusasiaa ovat ikävällä tavalla menneet sekaisin

toivoisin että kun tätä jatkossa selvitetään niin myöskin tämä ero tuotaisiin selvästi esille

kyllä siinä meidän oikeusministeri varmasti on lujilla ja ne mitä pyrkimyksiä siinä on tietenkin ovat tässä välimietinnössä tulleet ilmi

lainaan muutamaa materiaalia mitä puolustusvaliokunnalle tämän talousarvioesityksen yhteydessä annettiin minkä kautta hohkaa se minkälaisessa tilanteessa puolustusvoimissa tällä hetkellä tuntuu heidän omasta mielestään oltavan

jos tässä pyritään siihen että saadaan puhdas läpinäkyvä ja avoin vaalirahoituslaki jatkossa niin sehän on erittäin hyvä asia

ensinnäkin pääesikunta ilmoitti

meno ja kustannuspaineista johtuen puolustusvoimien toimintaedellytykset kaventuvat kuluvaan vuoteen verrattuna

mutta tietenkin jos pyrimme hyvin rajoittavaan koen sen kyllä aika lailla hankalana ja vielä vaikeampana kuin tämän edellisen vaihtoehdon mutta pyritään tässä kumpaan tahansa niin olisin kaivannut että siinä välimietinnössä olisi perusteltu mistä syystä johonkin suuntaan halutaan mennä koska se on ainoa tapa rakentaa loogista kokonaisuutta

tekijöitä jotka luovat menopaineita ovat varaosavajeen korjaaminen räjähtävän materiaalin varastoinnin parantaminen tietohallinnon kehittäminen kiinteistöjen kunnon parantaminen asevelvollisten etuuksien kehittäminen ympäristönsuojelu ja puolustusvoimien yhä kalliimpi henkilöstörakenne

lainaus jatkuu

muuten tapahtuu niin kuin tässä salissa nyt on lukemattomissa sinänsä monella tavalla hyvissä puheenvuoroissa päädytty mielipiteellisyyteen ja aika usein myöskin sanotaan että minä en usko tai minä uskon

kuten kuluvanakin vuonna toiminnan tasosta aiempiin vuosiin verrattuna joudutaan tinkimään siis tinkimään jotta kokonaisuus on tasapainossa

jos tämän laatuisessa käsittelyssä ollaan näiden mielipiteiden ja uskomusten varassa seuraavassa vaalirahakeskustelussa joskus seuraavien eduskuntavaalien jälkeen voi olla että vaikeudet ovat vielä suurempia tulkintaerimielisyyksiä on vielä enemmän ja juristeille löytyy vielä enemmän töitä

puolustusvoimat on tulossa tilanteeseen jossa kustannuskehitys materiaalien vanheneminen vuosikymmenen puolivälissä sekä asevelvollisten ikäluokkien pienentyminen eivät mahdollista nykyisen suuruisten puolustusvoimien ylläpitoa

toisin sanoen se miksi tässä kaikessa ollaan liikkeellä ei saisi olla reaktiivista eikä uskomukseen perustuvaa

sekä toiminnat että rakenteet on uudistettava niin että puolustusvoimat tekee työtään tulevaisuudessa uusin tavoin ja uusituissa kokoonpanoissa

minä ymmärrän varsin hyvin että tämä on iso vaatimus mutta haluan sanoa sen ääneen sen takia että jos ei näin tehdä niin ei toimita loogisesti jos lainsäädäntöä halutaan kirjoittaa

puolustusvoimat on valmis toteuttamaan muutokset

rouva puhemies

silloin ei saada semmoisia parannuksia aikaan mitä halutaan

minulla on kolme kysymystä ja yksi kommentti

jos ei tehdä kunnollista ja rehellistä analyysiä näistä asioista niin silloin kikkailu näissä kaikissa asioissa vain jatkuu

saman suuntaista tekstiä voidaan lukea muissakin lausunnoissa jotka puolustusvaliokunnalle annettiin

tilanne on ihan erilainen suomalaisessa kulttuurissa kuin eussa josta esimerkiksi ministerikomiteakin osittain tietysti mielipiteitänsä hakee puhumattakaan nyt sitten amerikan järjestelmästä joka nimenomaan on avoin ja rehellinen

maavoimat näkee aivan samoin tämän tilanteen erittäin haasteellisena ja katsotaan muun muassa että mikäli maastovuorokausien määrää joudutaan edelleen laskemaan on vaarana että sodan ajan yksiköidenkin esimerkiksi komppanian osaaminen jää liian vajaaksi

mitä ministeri haluaisi siitä sanoa

toinen koskee terveydenhuollon monikanavaista rahoitusta

se ei strategisesti ole mainintana täällä

ainoa millä minä nämä erot ymmärrän on se että meidän kansalaisten tapa normaalin kansalaisen tapa suhtautua poliittisiin asioihin vaaleihin ja ilmaista itseään ketä esimerkiksi on äänestänyt on aivan erilainen

toivottavasti tämän kahden minuutin aikana saisi tehdä kysymyksen ettei toinen ministeri puutu silloin

me olemme aika suljettu yhteiskunta vielä siinä mielessä ja se tuo tietyn vaikeuden tähän kaikkeen

kolmas koskee käypää hoitoa joka nyt tulee suoraan budjettiin

arvon ministeri tavallaan mietin tässä miten tämä välimietinnön jatko se prosessi menee tästä eteenpäin kun meille tulee tarastin komiteasta joku ehdotus ja te värkkäätte sitten lainsäädännön miten saadaan sinne hallituksen esityksen perusteluihin kuvattua tai kerrottua analysoitua tai jopa etukäteen tutkittua mikä vaikutus on tällä uudella lainsäädännöllä mikä vaikutus sillä on koko tähän vaalirahaongelmatiikkaan

miten paljon sillä saadaan tätä asiaa parannettua eteenpäin

arvoisa puhemies

lopuksi ilmavoimat vielä toteaa

kommenttina loppuun sanoisin vaan että viittaan eiliseen puheenvuorooni sotaveteraanien kuntoutuksesta ja siihen liittyvistä asioista

tästä ed

kaikki mahdolliset uudet tehtävät tai yllättävät menot on katettava joko lisärahoituksella tai tinkimällä ilmavoimien ydintoiminnasta

arvoisa puhemies

me poliitikot reagoimme aivan omalla tavallamme tähän

haluan tämmöisiä minusta hyvin objektiivisia asioita organisaation sisältä tuoda tähän keskusteluun koska debatissa tuli aika lailla laveasti jo monta ongelmaa esille

sehän ei välttämättä niin paljon rahaa tarvitse kuin ehkä joihinkin starttiprojektin alkujuttuihin ja siellä on paljon valmista ammattitaitoa työvoimaa joka täytyisi vaan eri lailla saada liikkeelle

minulla on kaikenlaisia kokemuksia rivikansanedustajana aivan tarpeeksi ja yksi ponnin koko tämän puheenvuoron käyttämiseen on se että kannan erittäin suurta huolta siitä miten tavallinen rivikansanedustaja jatkossa saa edes laillista rahallista tukea koska suurin osa ympärillä olevista normaaleista kansalaisista normaaleista yrityksistä normaaleista yhteisöistä ei viimeisen kymmenen vuoden aikana ole ollut kovinkaan halukkaita tukemaan näitä asioita

tässä loppuajalla haluaisin painottaa vielä uudestaan tätä risto siilasmaan selontekoa tai hänen työryhmänsä tuotosta suomalainen asevelvollisuus koska sen läpi lukeminen tuo kyllä erittäin hyvän tulevaisuuspohjan ja voisi sanoa ihan hyvin tulevaisuususkon siihen miten suomessa näiden asioiden kannalta kannattaa mennä eteenpäin

te olette sen verran kauan ollut tällä alalla että minä toivoisin että jos ette vielä ole kerinnyt miettiä miten tähän voitaisiin puuttua ihan uudella suomessa ennennäkemättömällä tavalla niin lupaisitte ainakin jatkossa viedä sitä asiaa eteenpäin

siinä on hyvin kiihkottomasti hyvin ennakkoluulottomasti ja hyvin tarkasti tarkasteltu paitsi taloudellisesti myös toiminnallisesti koko puolustusvoimien kenttää eikä lähdetty tietystä opillisesta tausta ajatuksesta miten esimerkiksi asevelvollisuuteen sinänsä pitäisi suhtautua tai miten siihen ei pitäisi suhtautua

mistä se johtuu en tiedä sitä missään poliittisissa laitoksissa tutkitunkaan mutta soisin kyllä että sitä voitaisiin selvittää

arvoisa puhemies

ihan ensiksi haluan sanoa että kyllä se upeata on että meidän sosiaali ja terveysministerimme risikko jaksaa kuunnella täällä näitä keskusteluja ja asiaan liittyviä havaintoja

minkä takia yritykset eivät halua että niiden tilinpäätöksissä näkyy että annetaan jonnekin rahaa mutta ei anneta joka paikkaan

he eivät koko tätä kenttää mitenkään esimerkillisesti

mutta sen haluan kyllä kertoa kentältä saatuna tietona että varsinaisesti niiden osalta jotka nyt ovat vaikeimmin vammaisia joilla tällä hetkellä on esimerkiksi henkilökohtainen avustaja ei tullut itse asiassa mitään parannuksia ei heidän itsemääräämisoikeuteensa eikä muihin vastaaviin

ja sen takia olen yrittänyt kysyä voi kuvata

tämä kaikki tuntuu minusta siltä että se suosii jatkossa ehdokkaita jotka tavalla tai toisella hankkivat itsellensä perustunnettuisuuden tai sitten semmoisia joilla on tarpeeksi rahaa tavalla tai toisella tehdä kunnon vaalityötä

tämä ei ole mitenkään ministerin vika se ei itse asiassa ole edes ministeriössä vaan jos tässä nyt jotain tahoa pitää syyttää niin todennäköisesti kuntaliittoa joka lähti liian voimakkaasti pelkillä taloudellisilla asioilla liikkeelle sinänsä kyllä ymmärrettävistä syistä ja kohdensi sen koko siihen ryhmään joka tähän tuli mukaan

akateemisesta tutkimuksesta en tiedä onko sitä tehty vai ei

jos on tehty näistä niin kuin luulisin meillä on niin paljon poliittisen historian professoreita tässä maassa sitä tietoa voitaisiin nyt tarastin komiteassa käyttää hyväksi

jottei tämä totuus tässä unohtuisi halusin sillä sen takia aloittaa

veteraanikuntoutuksesta ihan lyhyesti sanoisin sen että minusta on ruvennut näyttämään vähän siltä että yhteistyössä olisi tässäkin suurin voima

sitä tulee valtiokonttorista anomusten perusteella peruskunnilla itsellään on sitä myöskin kaikilla näillä veteraanijärjestöillä

silloin kun lähdetään lähes mahdottomaan tehtävään niin jos siinä ovat takana vaan mielipiteet ja uskomukset ja tehdään rajoittavaa lainsäädäntöä minusta se on aika lailla pelottavan tuntuinen tie

heille kaikille kannattaisi tehdä juuri heille sorvattu kuntoutussuunnitelma jossa katsottaisiin koko heidän sosiaalinen ja terveydellinen tilanteensa läpi ja sen mukaisesti sitten kuntoutussihteeri rupeaisi heitä auttamaan

oli hyvä että ministeri otti tämän monikanavaisen rahoitusjärjestelmän esille

tähän tarkastusvaliokunnan mietintöön olen erittäin tykästynyt sen takia että tämä uusi tapa millä tämä valiokunta näitä asioita tänne tuo kannattaisi minusta sosiaali ja terveysministeriössä aivan erityisen suurella huolella lukea läpi koska tässä on aikamoinen poliittinen voima takana

tämä on itse asiassa aika vakava paikka ja nyt kun meillä on semmoinen ministeri joka on saanut hyvin suuren suosituimmuusaseman tässä täysin aiheellisesti niin siitä tulee teille kyllä poliittista voimaa silloin työntää tätä asiaa myöskin eteenpäin

sitten siitä mitä jo kysyin aikaisemmin tässä mikä liittyi terveyspalveluiden tehokkaaseen tuottamiseen ja muuhun tekisi tietysti mieli pitää pitkä puheenvuoro koska minä olin nuori kunnanlääkäri silloin kun kansanterveyslaki tuli voimaan

kerkesin olla kaksi vuotta siinä virassa ja näin sen jälkeen kun kansanterveyslaki rupesi puremaan hyvällä tavalla mutta myöskin huonolla tavalla

sen takia tämä on niin täynnä vaikeuksia myöskin

minä toivoisin että me poliitikot emme käyttäisi pula sanaa vaan jotain muuta

mutta tämä rakennelma murtuu sisältäpäin koska meidän kaikkien tapa järjestää asioita hyvin helposti on se että me muutamme lakia me muutamme hallintoa me haluamme rakentaa uusia rakennuksia mutta aina jotenkin henkilöstö jää sivuun

ja vain niin että keskiössä on henkilöstö jonka kautta näitä asioita uudistetaan ja järjestetään jokaiselle juuri ne työt jotka he parhaiten osaavat tämä on saatavissa jaloilleen

muuten meillä koittaa vähitellen aika jolloin julkisella sektorilla on vielä vaikeampaa kuin tänä päivänä ja sitä ei kyllä kukaan meistä etuus toi jo

ohessa ja halua

vastauspuheenvuoron edustajaa kampen norsu voi myös ed

nimittäin minulla ei ole varmaa tietoa mutta vähän vihjailua siihen suuntaan että jonkun verran suomalaisia työeläkerahastojen rahoja on näihin kuitenkin tavalla tai toisella kytketty

onko teillä selkeä tieto niinpäin että näitä tosiaan ei olisi edes näiden isojen pankkien alueella usassa vai oliko se arvailu teillä

arvoisa puhemies

ensinnäkin muutama sanonta tähän ihan alkuun

jos nyt ajatellaan suomea näillä kriteereillä niin mitenkähän mahtaisi kiinalainen turisti suomessa ajatella kaiken tämän julkisen keskustelun keskellä varsinkin kun hän tietää että aika paljon on totta mutta kaikki ei ole totta mitä negatiivista puhutaan

potilas itse sanoi että hänestä tuntuu että häntä ei arvosteta enää siitä mitä hän on mutta toivoi että ehkä häntä arvostettiin siitä mitä hän aikanaan on ollut kun systeemi on riisunut häneltä kaiken identiteetin pois

nimittäin eräänlainen ikuisuusasiahan tämä on

harvoin jos koskaan lehtemme toimituksessa on luettu järkyttävämpää lukijapostia kuin omaisten kirjeet vanhusten laitoshoidosta

suomalainen johtava päivälehti yhdeksän vuotta sitten